arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

olen täsmälleen samaa mieltä että rakennusmies ja putkimies rekanen tai joku muu tarvitsee työtä tarvitsee edellytykset ja me tarvitsemme tätä kautta kannattavaa yritystoimintaa

tässä on kysymys energiaratkaisusta tässä on kysymys siitä miten suomessa sekä teollisuuden että kotitalouksien kohtuuhintainen sähkö tuotetaan miten se hankitaan miten saadaan talouskasvua miten saadaan työllisyyttä investointeja

meillä pitää nyt olla todella yksiselitteiset ja selvät sävelet jos jotakin tapahtuu

mutta minä kysyn teiltä ministerit urpilainen ja katainen hallituspolitiikan hannu ja kerttu

kumpi teistä johtaa tätä orkesteria

arvoisa puhemies

ei sellaista ole

jos meillä ei ole kannattavaa voittoa tuottavaa yritystoimintaa kasvua ja vientiä niin meillä ei ole palkkoja mitä nostaa

ei kukaan

jos joku on valmis miljardi investointiin suomeen ja ei ole mitään järkevää pätevää perustetta vastustaa sitä niin minä henkilökohtaisesti en vastusta sitä

tämä on todella ollut euron kriisi koska euro mahdollisti sen että rahaa pumpattiin sinne ja nyt ovat sitten vastuut kaikkien käsissä

hyviä ihmisiä ja mukavia olette molemmat mutta kumpi johtaa

jokainen yhteiskunta tarvitsee uudistumista ja myönteisiä näköaloja

nyt on kysymys siitä osallistuuko suomi vai eikö osallistu muiden velkojen maksuun ja suomella ei ole mitään pakkoa maksaa muita velkoja eikä ottaa niistä vastuuta

arvoisa puhemies

tämä on juuri näin päin

meillä on työnantajapula meillä on pula niistä ihmisistä jotka ottavat vastuuta ja työllistävät ihmisiä

arvoisa puhemies

perussuomalaisten linja on työ ja talous

vaalien alla kiviniemenkataisen hallitus vetosi vastuun kantamiseen ja väitti että portugali paketin hyväksymisellä pelastetaan suomalaisia työpaikkoja

sitten arvoisa puhemies jos ja kun tämä nyt olisi kauhea katastrofi niin miksi tanska ruotsi britannia eivät ole ovenrivassa vapaaehtoisesti työntämässä rahaa vakausvälineeseen

meidän täytyy vahvistaa taloutta teollisuutta palvelukuntia

arvoisa herra puhemies

yhteinen rahapolitiikka on ruokkinut vastuutonta velaksi elämistä sekä yksityinen että julkinen sektori ovat pöhöttyneet halvan lainarahan turvin ja euroalue oli jo syntyessään kaukana optimaalisesta valuutta alueesta mutta vastoin euroidealistien optimistisia ennusteita epätasapainot eu maiden välillä ovat vain kasvaneet euroaikana

ja olen aivan aivan varmaa että olen olen todella iloinen siitä että edustaja myllykoski otti suomalaisen työmiehen edun esiin

arvonlisäveroa te korotatte myös ruuan ja lääkkeiden

kierre on saatava poikki

kun katsotaan kuka tässä maailmassa saastuttaa niin ne ovat kiina intia usa venäjä tällaiset maat

tämän takia me tarvitsemme taloudellista kasvua

me tarvitsemme voimakkaan patterin kotimaista puuta ja turvetta me tarvitsemme ydinvoimaa me tarvitsemme vesivoimaa me voisimme vesivoimaa tehostaa vaihtamalla turbiineja kaikki tämä yhdessä tarvitaan

tässä on ex ministeri tuija brax jonka johdolla tehtiin parlamentaarinen työ jonka pohjalta äänten suhteellisuus olisi parantunut aivan vallankumouksellisesti vaikkei kokoomukselle tunnu se termi sopivan

kaksi saksalaista huippuasiantuntijaa weber ja stark on eronnut ekpstä sen takia että lähdettiin jälkimarkkinoilta ostamaan näitä joukkovelkakirjoja

perussuomalaisten portugali kanta oli suistaa jopa koko euroopan raiteiltaan mikäli eun byrokraatteja ja keskuspankkimiehiä oli uskominen

alvn alarajan tuntuva nosto kasvuyrityksille viron mallinen yritysverotus eri yritysmuodoille tasapuolinen verokoh telu ja konkurssilainsäädännön uudistaminen

no eivät ne ota tällaisia vastuita vapaaehtoisesti

toinen asia

kävimme varapuheenjohtaja salolaisen kanssa myöskin valtiovarainvaliokunnassa kuultavana ja miljoona tuli

se ei nimittäin ole minkään sortin muukalaisvihamielisyyttä vaan se on suomalaisen työmiehen puolustamista

te olisitte voineet rajata nämä ulos jos te todella olisitte olleet suomen sairaista ja nälkäisistä huolissanne mutta te pistitte ne samaan arvonlisäverokantaan yhteiseen nousuun

perussuomalaiset siinä vaiheessa kun saadaan laaja kansainvälinen sopimus esimerkiksi ykn kautta tai jotain muuta joka koskee kaikkia maita totta kai voi olla mukana

tämän te teitte koska te pystyitte tekemään sen niin että yhdistettiin kaksi vaalipiiriä

ei millään

ja se että tämä tulee nyt venäjältä

ministeriöt ovat päällikkövirastoja ja onhan se nyt ihme jos ei vastaava ministeri ole vastuussa siitä miten puolustusvoimauudistus on mennyt

kun täällä kurjistetaan tai otetaan velkaa lisää jotta sääntöjen rikkojat saavat rahansa ja pösöpankkiireita pelastetaan maailmanlaajuisesti jossain vaiheessa tulee raja vastaan se on aivan selvä

kriisi ei tullut yllätyksenä asiaan perehtyneille

otsikkotasolla monista suurista kysymyksistä olemme samaa mieltä kuin hallitus

mutta te ette pysty saattamaan satakuntaa lappia ja uuttamaata siihen muuten kuin perustuslain muutoksella koska se menee niin isoksi

onko se sen parempi

se kertoo tämän hallituksen arvovalinnoista

suurinta ilmastonmuutoksen torjumista on se että lopetetaan sademetsien hakkaaminen se että taistellaan aavikoitumista vastaan se että taistellaan liikenteen epäpuhtauksia vastaan

monissa kysymyksissä arvovalintamme kuitenkin poikkeaa hallituksen valitsemasta linjasta

ministeri katainen nousitte vasemmistolaisena ylös

pitäisikö perussuomalaisten olla solidaarisia eulle joka ei noudata omia sääntöjään valuutalle joka ei toimi ja joidenkin eu maiden vallanpitäjille jotka ovat väärentäneet tilastot ja pettäneet oman kansansa vai omille äänestäjilleen

omaisista huolehtiminen on jokaisessa kunnassa yhtä arvokasta jokaisessa kunnassa

mikä oli se järki ja keillä se oli vai eikö sitä ollut kun normaali menettelytapa parlamentaarisesta selontekoryhmästä aivan kuten edustaja kanerva totesi missä vaiheessa ja kenen toimesta muuttui kontaktiryhmäksi

ja nyt kun näitä ostetaan jälkimarkkinoilta se tapahtuu ylihintaan koska markkinat eivät niitä osta

silti hän vei sitä eteenpäin

onko suomessa siirrytty sellaiseen aikaan että hallitus piirtää vaalipiirien rajat

hän luotti siihen että kriisin varjolla saataisiin vihdoin toteutettua liittovaltioprojekti

keskusta uskoo työhön ja uuteen kasvuun

mitä sitten pienyrittäjyyteen tulee niin miten tämä arvonlisäveron korottaminen auttaa pienyrittäjiä

arvoisa herra puhemies

nokian uutiset havahduttivat suomalaiset

perussuomalaisten tavoite on olla mukana kantamassa vastuuta ja tehdä isänmaan kannalta hyviä päätöksiä

ensin haluan kiinnittää huomiota todellakin valtiovarainvaliokunnan vastalauseeseen jossa perussuomalaisten valiokuntaryhmä on tehnyt ansiokkaan työn

kokoomus esittelee ministeriaitiosta käsin vaalijoukkueensa ja sdpn rooli on toimia taputtajana ja heiluttaa huiskaa porvareille

mutta ei se että suomi tai joku muu pikku maa täällä tanska vaikka lakkaisi kaiken hiilijalanjäljen tuottamisen vaikuttaisi maailman tasolla yhtään mitään

arvoisa rouva puhemies

kun tätä miekkailua nyt katsoin niin puhuttiin mallista ja kenen mallista kun pitää puhua siitä mikä on ongelma ja miten se hoidetaan

pankit pitää siellä pääomittaa niiden maiden veronmaksajien toimesta jotka ne omistavat

yleensä tietysti kun näitä asioita kysellään niin kysellään silloin kun asianomainen ministeri on paikalla

arvoisa puhemies

kuitenkin tässä on lakkautettu puolenkymmentä varuskuntaa saatu oikeuskanslerin rapsut ministerin luottamus on mitattu

ervvn korkokulut

me emme vastusta kaikkia hallituksen esityksiä

olen äärimmäisen huolissani myös suomalaisten yritysten tuloksentekokyvystä

työterveyshuolto toimii varsin hyvin

me emme vastusta hyviä ajatuksia mutta me kehotamme että ne maat jotka todella saastuttavat saataisiin joillain tavalla mukaan

luvattiin hallitus lupasi valtiovarainministeriö lupasi

tämä kannattaa lukea tässä on perusteet tässä on nootitukset

mutta vastaan silti

jos ne ovat hyviä me tuemme niitä

hyväosaiset voivat käyttää yksityisiä palveluita

jos itse pystymme tekemään parempia ehdotuksia me teemme niitä

se on aivan eri tasoa kuin keskustan viisitoista riviä ja sitten heillä on vielä täällä ehdotus joka ei mitään hylkäystä esitä vaan edellyttää että hallitus ryhtyy sellaisiin ja sellaisiin toimiin

arvoisa puhemies

ei tämä nyt kaikki mennyt niin kuin strömsössä eikä yleensä missään öössä koska tämä tilanne ei ole tällä hetkellä hyvä

jos arvoisa pääministeri te ja kumppanit sen kiistätte niin joudun vetämään sen johtopäätöksen että te ette tästä oikein sitten tiedä

mistä rahat otetaan

juhannuksen alla saimme kuulla että uusi hallitus on kasannut yli miljardin kasvupaketin ilman kehysten rikkomista tai valtion omaisuuden myymistä

siitä tässä on kysymys

arvoisa herra puhemies